periaatteessa kaikki nämä tältä väliltä oli mahdollista silloin toteuttaa paras lain aikana ja tietysti sieltä tuli myöskin hyviä asioita silloin joita nyt sitten kunnat ovat toteuttaneet

mutta tämä ongelma tulee näissä kuntaliitoksissa nimenomaan siitä että jos ylhäältä alaspäin sanellaan että teidän on pakko tehdä kuntaliitos tai selvittää kuntaliitos niin se seisauttaa sen luontaisen kehityksen siellä kunnissa valitettavasti

sen vuoksi vapaaehtoisuuteen perustuvat selvitykset vapaaehtoisuuteen perustuvat kuntaliitokset ovat huomattavasti parempia jos ne kuntaliitokset ylipäätään ovat tullakseen koska kyllä se viisaus on aina siellä kuntapäättäjillä paremmin kun he itse niitten asioitten kanssa painivat ja aika moni meistäkin näitten asioitten kanssa siellä kuntatasolla myös painii

näitä lakisääteisiä tehtäviä meillä on kunnissa luvattoman paljon ja kun kuntien valtionosuudet tietysti myös kiristyvät sekin on osittain ymmärrettävää koska valtion taloudellinen tilanne on mikä se on niin kyllä näitä pitäisi pystyä järkeistämään

me olemme keskustassa peräänkuuluttaneet tätä kokeilujen mahdollisuutta ja kunnissa näin tulee mielestäni tehdä myös jatkossa

mutta minä uskon että kyllä yhteisymmärrykseenkin näistä asioista päästään mutta näitä pitää yhdessä pystyä valmistelemaan parlamentaarisesti eteenpäin ja sitä kautta löytämään konsensusta koska meitä on kuntapäättäjiä eri puolueista eri kunnissa ja sitten myös täällä valtiollisella tasolla ja näitten yhteensovittamisessa tarvitaan aivan varmasti puolueitten välistä yhteistyötä

aion tässä puheenvuorossa hieman käsitellä sitä mikä vuokra asumisen kustannuksiin muun muassa johtaa sekä myöskin sitten hieman maaseudun näkökulmasta rakentamiseen liittyviä asioita

useaan kertaan tähän vuokra asumiseen asuntoministerin ja hallituksen suulla on luvattu tehdä parannuksia mutta niitä tekoja ei toistaiseksi ainakaan riittävästi ole ollut

me keskustan ryhmänä ja puolueena olemme esittäneet muun muassa sitä että vuokra asuntokantaan sidottua pääomaa saataisiin paremmin vapautettua uudistuotantoon

se olisi yksi tällainen keskeinen keino millä pystyttäisiin tätä kohtuuhintaista asumista parantamaan ja näitä asuntoja tekemään

asumiskustannusten nousu on suurta ja erityisesti tällä hetkellä kustannukset nousevat erittäin suurta tahtia

tässä oikeastaan sitä pohdintaa hieman haluaisinkin käydä kun vuokra asunnoista puhutaan näistä rakennusmääräyksistä muun muassa tässä esteettömyydessä siinä että pystytään pyörätuolilla menemään jokaisen asunnon kylpyhuoneeseen ja wc tiloihin

voisiko meillä olla suoraan asuntoja jotka ovat tätä varten ja sitten hieman halvemmilla kustannuksilla pienemmillä kylpyhuoneilla ja wc tiloilla tehtyjä asuntoja koska kuitenkin vuokra asunnoissa on vaihtuvuus jokseenkin nopeaa ja suurta

se johtuu siitä että energiakustannukset ovat nousseet ja lähinnä turpeen kustannukset ovat nousseet koska kaukolämpöä ei pystytä tuottamaan niinkään edullisesti joten kun tähän on tulossa vielä lisää veronkorotuksia niin se tulee nostamaan pitkällä juoksulla myös vuokrien hintoja

haapajärven hartolan keuruun koivujärven niinisalon parkanon toivakan ja ähtärin osalta työpaikat vähenevät ainoastaan tampereen osalta puolustusvoimien työpaikat säilyvät tai jopa lisääntyvät

myös kun tuotantorakennuksista maatalouden tuotantorakennuksista ja niiden ympäristöluvista päätetään niitä täytyisi paremmin saada käsittelyyn

mitkä ovat ne konkreettiset toimenpiteet millä te luotte edellytyksiä korvaaviin työpaikkoihin näillä paikkakunnilla ja näille henkilöille

ensinnäkin tällä hetkellä avilla on erittäin hidas käsittelyprosessi ja näyttää siltä että asiantuntijoitakaan tähän käsittelyyn ei riittävästi siellä ole erityisesti maataloustuotantoon liittyviä asiantuntijoita

rakentamista pitää lisätä

ennen kaikkea näihin ongelmiin mitä tässä välikysymyksessäkin on esitetty täytyy pikaisesti löytää ratkaisuja

toivottavasti tämä kantaa hedelmää myös jatkossa

se näkyy tässä jaostokäsittelyssä joka meni jaoston tahdon ohi turvemaiden kyntökiellossa se näkyy lietelannan levitysajankohdissa siitä olleessa keskustelussa se näkyy kaikessa

me olemme keskustassa peräänkuuluttaneet kaiken kaikkiaan suomeen pitkän tähtäimen kasvuohjelmaa ja se tarkoittaa myös sitä että pitää kannattavia investointeja pystyä tekemään maatalouspuolella

edustaja sankelo toi aivan oikein puolustusvoimauudistuksessa olevat leikkaukset ja niiden vaikutukset esiin omassa puheenvuorossaan ja arvatenkin viittasi tähän kauhavan lentosotakoulun tilanteeseen

jos nyt käy niin että tarkemmat laskelmat osoittavat että kauhavan lentosotakoulun lakkauttaminen tuleekin kalliimmaksi onko edustaja sankelo valmis silloin myös täällä salissa toimimaan niin että mahdollisessa äänestyksessä antaa tukensa kauhavan lentosotakoulun puolesta koska aiemmissa keskusteluissa ja havainnoissa aina voi tehdä myös toisenlaisia havaintoja

arvoisa herra puhemies

tänään on käyty jo pitkä keskustelu tästä lapsilisäleikkauksia koskevasta välikysymyksestä hyvä keskustelu ja se on tuonut kyllä hyvin esille eri puolueitten arvovalinnat tähän kysymykseen liittyen

herra puhemies

sitä ovat monet maat kateellisina katsoneet että kuinka näin hieno asia voi olla ja kun on tänään tässä keskustelussa tullut erityisesti kokeneiden kansanedustajakollegoiden edustaja kerolan ja edustaja pekkarisen toimesta hyvin esille se että tämä on ollut aina pyhä asia tähän ei ole haluttu kajota eli lapsilisään ei kosketa aivan kuten edustaja kerola sanoi niin senkin vuoksi on hyvä tätä arvokeskustelua täällä käydä

on paljon kuluja tarvitaan rahaa vaippoihin tarvitaan ruokaan vaatteisiin harrastukset maksavat myöskin ja kun kaikki luonnollisesti maksaa tietysti heikompiosaisilla perheillä nämä kulut tuntuvat vielä huomattavasti enemmän

haluan nostaa tässä keskustelussa esiin erityisesti sen kun lapsiperhe asuu maaseudulla

nämä toimet erityisesti vaikeuttavat perheyritysten maatilojen metsätilojen sukupolvenvaihdoksia ja se on mahdollisesti pois sitten siitä työllistävyydestä jatkoa ajatellen

hyvin monet toimenpiteet mitä nyt tämän rakennepaketin yhteydessä tuli koskettavat nimenomaan tällaisia perheitä

keskustan johtamalla hallituskaudella kokoomus oli mukana tekemässä kevennyksiä perintöverotukseen mutta nyt kyllä kysyisin miksi kokoomus nyt on kiristämässä perintöverotusta

kun puhutaan siitä että työmatkavähennystä leikataan polttoaineveroa nostetaan autoveroa nostetaan sähköveroa nostetaan ja niin edelleen ne ovat kaikki niitä asioita jotka lisäävät suunnattomasti kustannuksia

se valitettava tosiasia vain on että se oma auto on siihen työssä käymiseen ja lasten harrastuksiin viemiseen siellä maaseudulla välttämätön eikä välttämättä riitä edes yksi auto pitää olla useampi että pystytään eri puolille töihin kulkemaan

eli nämä ovat niitä asioita jotka jo kuormittavat ja sen vuoksi vähintään kohtuullista olisi nyt hakea tälle lapsilisäasialle vaihtoehto mitä nyt mekin olemme keskustassa tuoneet voimakkaasti esiin

herra puhemies

kotihoidon tuki

tämä pakkokiintiöintihän joka jo tehtiin rajaa perheiden aitoa valinnanvapautta hyvin paljon ja sen lisäksi se lisää kustannuksia

arvoisa puhemies

on aloja esimerkiksi maatalous turkistarhaus kasvihuoneet jotka eivät yksinkertaisesti tule toimeen ilman työperäisen maahanmuuton saantia

jos puhutaan työperäisestä maahanmuutosta ja kysytään miksi ei voida syntyperäisiä suomalaisia ottaa töihin esimerkiksi maatilalle totta kai otetaan mielellään otetaan jos heitä vaan saataisiin

toisin sanoen yhteiskunnan kannusteita pitäisi muuttaa vielä entistä paremmin taikka niitä pitäisi totaalisesti muuttaa siten että työnteko olisi jokaisessa tapauksessa aina kannattavaa ja että se työnteko ja se työpaikka otetaan aina vastaan silloin kun sitä tarjotaan

se on tehoton se on kallis se tuo kustannuksia kuntaan niin ikään ja hyvin monet asiantuntijat ovat sanoneet että siitä ei sitä tarvittavaa hyötyä ole

kokoomus sanoi että tämä on ok me keskustassa sanoimme että tämä on ok perussuomalaiset kristillisdemokraatit vasemmistoliitto sanoivat että tämä on ok mutta sdp jopa puolusteli tätä asiaa

arvoisa herra puhemies

aivan aluksi kannatan edustaja lintilän tekemän vastalauseen mukaisia kannanottoja

esimerkiksi ammattikorkeakoulutuksesta leikkaaminen on yksi etelä pohjanmaata kovimmin kohteleva toimenpide tältä hallitukselta

herra puhemies

tilanteessa missä taloudelliset haasteet ovat kovat niin meillä suomessa kuin koko euroopassa tulisi toimia siten että kotimainen tuotanto pysyy voimissaan

vaihtotase millä siis kuvataan ulkomaisten taloustoimien kuten tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen vaikutusta kansantuloon ja kansantalouden säästämisen ja investointien väliseen tasapainoon on meillä suomessa niin sanotusti pakkasen puolella

sen vuoksi on erittäin epäsuotuisaa että energian osalta kotimaisia energiamuotojen kuten turpeen tuotantoa ja käyttöä hankaloitetaan ja verotetaan yhä kovemmin

samaan aikaan kivihiilivuoret kasvavat satamissa ja käytännössä arvokasta suomalaista pääomaa tuhlataan jättämällä se käyttämättä ja omaan kansantalouteemme saatavat varat jätetään käyttämättä antamalla nekin rahat ulkomaille

mielestäni talouden sopeutustoimia tehtäessä nimenomaan kaikki keinot joilla kotimaista tuotantoa saadaan lisättyä tulisi tällaisessa tilanteessa ottaa käyttöön

pitkällä tähtäimellä suomalaisen biotalouden ja siihen liittyvän teknologian kehittämisellä voitaisiin tuottaa ratkaisuja joilla olisi vientiä myös maailmalla

palkkatuki yrityksille tuo uutta työtä ja lisää investointihaluja ja antaa mahdollisuuksia kehittää ja laajentaa yritystoimintaa ja tuoda sitä kautta verotuloja suomeen

pääomatulojen osalta täytyy aina muistaa se että pienyrittäjät ovat niitä yrittäjiä jotka käytännössä saavat toimeentulonsa pelkistä pääomatuloista tai ainakin useissa tapauksissa näin on ja maksavat siten myös huomattavasti suurempaa veroa

elinkeinoelämän puitteiden täytyy olla kunnossa

hyvinvointi tulee ainoastaan yrittäjyyden kautta ja yritykset luovat työpaikat verotulot ja sitä kautta hyvinvoinnin koko suomelle

en voi muuta kuin yhtyä näihin sanoihin mitä edustajat rehula ja vehviläinen toivat esiin nimenomaan siihen viitaten mitä kokoomuksen edustaja sarkomaa nyt tunti sitten tulleessa tiedotteessaan toi esiin nimenomaan tästä vanhemmuuden kustannusten jakamisesta

mutta samoinhan tässä voi miettiä myös niitä kristillisdemokraattien puheita mitä täällä on tänään pidetty sitä että tätä esitystä aiotaan vielä muuttaa mutta silti kuitenkin aiotaan äänestää hallituksen luottamuksen puolesta tällä viikolla

hän nimenomaan tästä politiikasta mitä tällä hetkellä hänen omat joukkonsa tekevät laittoi maininnan suora lainaus

se tässä eniten ottaa päähän kun kataisen hallitus ei myönnä tämän olleen leikkaus

jos leikkauksia pitää tehdä tämä ei ollut se paras paikka mutta hyväksyisin silti jos asia kerrottaisiin suoraan

arvoisa puhemies

en minäkään kiistä sitä etteikö siinä tarvita suojelutoimenpiteitä tietyillä soilla ovat aivan hyvä että niillä ei saa turvetuotantoa harjoittaa mutta nimenomaan tämä suostrategiahan tähtää siihen että ojitetut suot otettaisiin turvetuotantoalueeksi eikä näitä luonnolle merkittäviä soita

tässä keskustelussa mitä täällä käydään tuntuu siltä että realismi puuttuu monessa asiassa siitä miten näitä meidän luonnonvarojamme saa käyttää

metsähaketta ei voi suoraan polttaa turvetta tarvitaan siihen tukipolttoaineeksi joten nämä kustannukset joita tulee tämän teidän politiikkanne kautta ne tulevat olemaan äärettömän kovia meidän veronmaksajillemme tuolla

toivoisin semmoista realismia enemmän tähän

kun yle vero säädettiin tässä salissa niin sillä haluttiin ilman muuta tasapuolisuutta maksuihin mutta myös varmuutta siihen että on tasapuolista ihmisille myös näitten tiedotusvälineitten suhteen

ne ovat katvealueet mitä meillä on digilähetyksissä tällä hetkellä

lehtimäkisoiniähtäri akseli keski suomen ja etelä pohjanmaan välissä jää pahaan katvealueeseen

olen muun muassa digitan kanssa käynyt keskusteluja itse mutta valitettavasti edelleen näitä kanavanippuja puuttuu näistä lähellä olevista antenneista

keskusta ei hyväksy tätä esitystä sillä siinä on monia jo suorastaan valuvikoja jotka olisi täytynyt ottaa huomioon heti sitä suunnittelemaan lähtiessä

vetoan teihin ministeri voisitteko te lyödä nyrkkiä pöytään ja saada digitan kanssa neuvottelutuloksen aikaan että tasapuolisuus myös kanavanippujen suhteen toteutuisi tuolla maakunnassa

me olemme näitä tuoneet esiin jo tässä matkan varrella pitkän aikaa ja me olemme edelleen valmiita yhteistyöhön siinä että näitä valuvikoja saadaan korjattua

tämä lakiesitys on siitä huono että se ei ratkaise niitä peruskysymyksiä mihin tarvitaan nyt parannuksia

arvoisa puhemies

edustaja packalen mielestäni nosti erittäin tärkeän asian esiin poliisihallintoon kohdistuvista säästöistä

etelä pohjanmaalla esimerkiksi kun on yhteisen hallinnon alle koottu ja tiivistetty poliisin yhteistä rakennetta ovat ajat nimenomaan poliisin saatavuudeksi eri alueille tulleet hyvinkin pitkiksi

meillä on edelleen auki meidän sosiaali ja terveydenhuollon järjestäminen sen rahoitus on auki ja mitä nyt tehdään

tällä lakiesityksellä ei turvata taloutta meidän kunnissa sillä ei turvata niitä ihmisten palveluita eikä se myöskään ole kovin demokraattinen

sen lisäksi myös nämä lupakäytännöt esimerkiksi aselupien saannissa ovat kärsineet hyvin paljon siitä kun poliisin resursseja on pienennetty

täällä on käyty keskustelua siitä on tuotu jopa virheellisesti esiin seikkoja että paras hanke olisi ollut ainoastaan kuntaliitoksiin tähtäävä hanke

siinä oli mahdollisuus kuntien väliselle yhteistyölle ja tätä yhteistyötä myös kunnissa hyvin lähdettiin tekemään

minä olen erittäin iloinen että syntyperäinen helsinkiläinen edustaja tom packalen kantaa huolta myös haja asutusalueitten ongelmista ja maaseudun ongelmista

on hyvin toimivia alueita ollut ja kunnat ovat päässeet näin hyödyntämään toistensa vahvuuksia siltä osin mutta nyt kuntayhteistyölle ei aiota antaa mahdollisuutta

se että keskitetään asuminen keskitetään palvelut keskitetään päätöksenteko on kyllä demokratian kannalta hyvin huono ja ihmisten äänen kuuluvuuden kannalta huono asia

edustaja satonen toi aiemmin keskustelussa esille sen kuinka sastamalassa on kuntaliitos hyvin toiminut ja kaikki ovat olleet tyytyväisiä

on onnistuneita liitoksia varmaan kuten sastamala mutta on myös epäonnistuneita missä eivät palvelut kyllä ole erityisesti niillä pienemmillä liittyneillä kunnilla säilyneet tai parantuneet

sen vuoksi keskusta haluaa että tämä lakiesitys hylätään ja sen valmistelu täytyy parlamentaarisen valmistelun kautta laittaa uusiksi

jos kerran kuntakuulemisia tehdään ja kysytään myös valtuustoilta niin silloin myös pitäisi noudattaa niitä vastauksia mitä on saatu kunnista